tältä osin täytyy sanoa että olisi voinut ajatella sitä että kun ylimääräisiä verotuloja valtiolle tulee vaikka hallitusohjelmassa on todettu että rahoja voidaan käyttää kehitysapuun päästökauppatulojen osalta niin olisi voinut miettiä sitä että hallitus olisi ollut tässä suhteessa varsin varovainen ja ainakin osan näistä tuloista käyttänyt nimenomaan valtiontalouden tasapainottamiseen

veroprosentin alentaminen mutta myöskin pohjan laajentaminen

tässä maassa perustuslaillisuuden valvonta kuuluu perustuslakivaliokunnalle ja perustuslakivaliokunta on ollut omassa lausunnossaan täysin yksimielinen

tältä osin täytyy sanoa että te toimistojen resurssitarve ei oikeastaan vastaa tilannetta ja täytyy sanoa että kun nuoret menevät te toimistoihin niin heille tehdään työllistymissuunnitelma mutta prosessi ei saa päättyä siihen työllistymissuunnitelmaan vaan aidosti näille nuorille pitää jonkun etsiä määräajassa työ tai koulutuspaikkaa tai muuta vastaavaa toimintaa jolla syrjäytyminen konkreettisesti ehkäistään

täytyy sanoa että mielestäni tämä mahdollisuus on erittäin tärkeä koska tietysti suomen pitää menetellä hyvin pragmaattisesti ja silloin kun katsotaan että presidentin toiminnasta on hyötyä meidän kannattaa tietysti ottaa tuo kaikki hyöty käyttöömme

mikä on tärkeätä suomessa tässä tilanteessa kun me olemme hyvin koulutettu kansakunta on se että pyritään panostamaan uusiin innovaatioihin ja nimenomaan yrityksiin joilla on mahdollisuus usein verkon kautta hyvin nopeasti globalisoitua ja tässä yhteydessä toivon että virkamiehet paneutuvat kolmeen väitöskirjaan jotka ovat reijo luostarisen matti alahuhdan ja viveca sasin väitöskirjat joitten pohjalta voidaan hyvin pitkälti katsoa mitä nimenomaan tässä suhteessa pitäisi tehdä

perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen että hallituksen esityksessä todettiin että enintään viideksi vuodeksi kerrallaan määrätään ja se oli hyvin epämääräinen tuo säännös

toisaalta jos valloitetaan tiettyjä jonkin jäsenmaan alueita on selvää että siihen pitää reagoida tavalla jonka pitäisi johtaa siihen että tuo valtio myöskin korjaa jollakin tavalla tuota tilannetta

yhdenvertaisuus mutta toisaalta myöskin parlamentin oikeus säätää lakeja niin että niissä otetaan huomioon erilaisia arvostuksia

arvoisa puhemies

se että tässä nyt laitetaan eun direktiiviä täytäntöön on mielestäni hyvä että meillä euroopassa on korkeat standardit ja valvotaan että muualta euroopan ulkopuolelta ei tule semmoisia pyroteknisiä laitteita jotka saattaisivat olla vaarallisia

todettakoon että mielenkiintoinen tapaus oli se että yhdysvaltain korkein oikeus muutamia kuukausia sitten antoi ratkaisun jossa todettiin että yhtiöidenkin pitää voida tukea vaalikampanjaa

kun tämä muutosehdotus tuli sitten eduskuntaan käsiteltäväksi ja myöskin perustuslakivaliokuntaan tuossa yhteydessä jouduttiin arvioimaan euroopan unionin oikeuden suhdetta suomen perusoikeuksiin ja myöskin euroopan unionin perusoikeuksiin

mitä tulee liikenneverkon rahoitukseen niin viime syksynähän käytiin värikäs keskustelu siitä voidaanko liikennepoliittinen selonteko toteuttaa käytännössä

tietysti venäjän osalta täytyy sanoa myöskin se että niin kauan kuin venäjä ei ole jäsen osallistuminen euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen on tärkeätä koska tietysti sillä on yksittäisissä tapauksissa aika suuri merkitys venäjän kansalaisille ja sitä kautta se on hyödyllistä

kyseessä siellä oli tämmöinen dokumentiksi tehty elokuva joka oli oikeastaan tosiasiassa mainos ja se oli hillary clintonia vastaan

yhdysvaltain korkein oikeus antoi juuri äsken päätöksen jossa poistettiin yläraja lahjoituksilta

luotan kyllä myöskin varsin pitkälti sitten ihan neuvontaan julkisuudessa tiedotusvälineissä että käytetään suojalaseja ja muita keinoja joilla pyritään välttymään näiltä ongelmilta tässä suhteessa

on täysin selvää että kun tehdään vaalirahoitusilmoitus niin vain se joka on ehdokkaana voi tehdä sen ilmoituksen tai kuten presidentinvaaleissa puolue joka järjestää kampanjan tai sitten tukiyhdistys

tästä syystä onkin syytä todeta että vanhanen ei pitkään aikaan ollut ollut osallisena nuorisosäätiön hallinnossa jonka päätöksenteosta tuen kanavoituminen keskustalle riippuu

nimittäin ei voida millään tavalla valvoa sitä millä tavalla rahaliikenne toimii ja tässä suhteessa ovat erittäin arvokkaita nämä instrumentit verosopimukset joilla pyritään pitämään huolta siitä että ainakin tietojenvaihto toimii

rouva ihmetteli melko syyttävään sävyyn miksi poliitikot puhuvat niin paljon portugalista kun pitäisi kantaa huolta suomen eläkeläisistä ja vanhustenhuollosta

sillä on myöskin tässä arvioinnissa jossain määrin merkitystä mutta olennaista on kuitenkin se että valiokunta on yhdenvertaisuuden kannalta katsottuna jossain määrin lieventänyt niitä kriteereitä ja nimenomaan ikärajojen osalta

perustuslakivaliokunta katsoi että se ei ollut perustuslakikynnyksen takana mutta kuitenkin että olisi tarkoituksenmukaista ja oikeusturvan takaamiseksi tärkeätä että tuo viiden vuoden määräaika näissä määräaikaisuuksissa otettaisiin pääsäännöksi ja jos siitä poiketaan siihen pitäisi olla erityinen syy

se tarkoittaa sitä että jos ihmisoikeuksia noudatetaan niin se raja minkä voi antaa henkilön kampanjaan voi olla hyvinkin korkea jotta ihmisoikeuksia noudatetaan

perustuslakivaliokunta katsoi että omaisuuden suoja on yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan suojattu perusoikeutena myöskin yhteisön oikeuden yleisissä periaatteissa

sitten siinä kiisteltiin siitä onko tämä ulkopuolisen yhtiön jolla on yhteiskunnallinen tarkoitus tekemä dokumentti mainoselokuva ja onko se sitten kampanja ja minkä tyyppistä kampanjaa se on

ja vaikka sitä käytettäisiin sitten elinkeinoelämän tukemiseen se tarkoittaa sitä että hyvät yritykset kärsivät koske ne eivät saa veronkevennystä mutta niitä joilla on vaikeuksia tuetaan

uskon että pitää sallia pitkälti mutta turvallisuus ja oikea toimenpide saisi jos keskustelu asiasta päättävä eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä selältä otetut

samaa asiaa varmasti ihmettelee näinä aikoina moni muukin suomalainen

lisäksi merkille pantava on se esitutkinta aineistossa ilmi käyvä seikka että nuorisosäätiö maksoi tukea lähes poikkeuksetta joko itse puolueelle tai jollekin sen ehdokkaan tukiyhdistykselle eikä suoraan ehdokkaalle

mielestäni se on tärkeätä että ei voida välttää verotusta antamalla vääriä tietoja vaan jokainen joutuu kuitenkin maksamaan veronsa jonnekin ja toimimaan tällä tavalla asianmukaisella tavalla

tuosta seurasi vilkas keskustelu jonka jälkeen valtioneuvosto esitti eduskunnalle että menetellään siten että kaikki kriisinhallintaratkaisut tehdään niin että presidentti päättää valtioneuvoston esityksestä ja tietysti asiat pitää tuoda sitten myöskin eduskunnan käsittelyyn

kaikkia oikeuksia arvioitaessa on suoritettava punnintaa sen ja muidenkin perusoikeuksien välillä koska ne ovat valitettavasti usein konfliktitilanteessa ja tasapaino pitää löytää

mutta olennaista on se että se on myöskin läpinäkyvää niin että jos on ehdolla julkiseen virkaan tiedetään se jos on saanut lahjoituksen ja siitä voi aiheutua jonkinlaisia sidonnaisuuksia

ja täytyy sanoa että sinänsä on suhteellisen kohtuullista se että eduskunta voi viime kädessä päättää siitä missä määrin ikä otetaan huomioon kun ratkaisuja tehdään

kyllä elinkeinopolitiikassa lähtökohtana pitäisi olla se että yrityksille luodaan hyvät toimintaedellytykset ja kannustetaan sillä tavalla yrittämään ja jos joku yritys ei menesty niin sitä ei tuilla ikuisesti kyetä pitämään pystyssä

presidentinvaaleissa vaalirahoitusilmoituksen oikeellisuuden selvittämiseksi saatiin kuitenkin kaikilta ilmoitusvelvollisilta kirjanpitoraportit sekä puolueelta että mahdolliselta tukiyh distykseltä

tyytyväisyydellä totean että lakivaliokunta on ottanut tämän perustuslakivaliokunnan kannanoton huomioon ja tosiaan pykälää muutetaan siltä osin että viittä vuotta lyhyemmäksi määräajaksi nimettäessä siihen täytyy olla erityinen syy joka täytyy myöskin päätöksessä ilmoittaa

on erittäin hyvä että pohjoismaat ovat olleet tässä suhteessa aktiivisia varsinkin suomi niin että on alettu tehdä veroparatiisien kanssa verosopimuksia ja toivottavasti tämä johtaa siihen että saadaan hyvin kattava verkosto verosopimuksia joissa ovat mahdollisimman kattavasti kaikki maailman maat kaiken kaikkiaan mukana

valiokunta pitääkin uskottavana sitä että vanhanen on ainakin jollakin tasolla pyrkinyt selvittämään esteellisyyttään oikeuskanslerilta ja vanhanen ei täysin perusteetta ole uskonut olevansa esteetön osallistumaan päätöksentekoon valiokunnan arvion mukaan

nyt meillä on kansanedustajat presidenttiehdokkaat eu ehdokkaat mukana tässä joukossa

tarkoitus on pitää huolta siitä että infrastruktuuria rakennetaan ja nimenomaan paikallisteistä ja yksityisteistä on pyritty pitämään huolta mutta panostetaan erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin ja siellä on nimenomaan lastentarhanopettajien kasvatusta päihdeäitien hoitoa oikeudenkäyntejä joissa pyritään pitämään huolta siitä että lapsilla on mahdollisimman hyvä oikeusturva kun ratkaisuja heidän osaltaan tehdään ja kolmas seikka on ympäristönäkökohdat joihin on syytä panostaa

tässä tilanteessa yhdysvaltain korkein oikeus katsoi että sananvapaus on niin laajaa että yhtiölläkin pitää olla oikeus käydä kampanjaa tällä tavalla ja tietysti sananvapaus on se jota kuitenkin viime kädessä kaikissa tilanteissa pitää pyrkiä valvomaan ja pitämään huolta siitä että se on mahdollista

eli joka tapauksessa euroopan unionissa lähtökohtana on se että eurooppalaisia yleisiä perusoikeuksia noudatetaan ja omaisuuden suoja on yksi näistä perusoikeuksista

tämä rajoittaminen perusoikeuksien osalta edellyttää kuitenkin että rajoitukset perustuvat lakiin rajoitukset ovat tarkkamääräisiä ja rajaisia ja täsmällisiä rajoitusperusteet ovat hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia

nurmikko novartin estellä oleva ristuksen kahdeksasosia voi myös nosto erottautuminen tupon nopeudella kolmas helmikuuta kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon

mielestäni on erittäin tärkeätä että suomi toimii yhdysvaltojen kanssa yhteistyössä myöskin sotilaallisessa yhteistyössä koska jaamme samat arvot jotka ovat demokratia ja ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate

tämä hyväksyttäneen

kaiken kaikkiaan on syytä todeta että vanhasen on täytynyt entisenä nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana olla selvillä nuorisosäätiö konsernin toimintatavasta tehdä hankintoja ja hänen olisi pitänyt ainakin epäillä tehdessään päätöksiä että tämä käytäntö on jatkunut

ja mitä tulee sitten lopputulokseen niin kuten edustaja zyskowicz täällä sanoi niin se oli myöskin erittäin onnistunut ja oli hyvä että oli hyvin kontrolloitua tämä vaalirahoitus

siihen kuuluvat kaikki muut eurooppalaiset maat paitsi valko venäjä valko venäjä siitä syystä että se ei täytä ihmisoikeusstandardeja tällä hetkellä eikä ilmeisesti ihan lähiaikoinakaan tule täyttämään

myöskin on tärkeätä että teemme yhteistä tutkimustyötä koska amerikkalainen tutkimustyö sotilas puolustusalalla on huippuluokkaa

niiden on oltava oikeasuhtaisia ja ne ovat sallittuja ainoastaan jos tavoite ei ole saavutettavissa perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin eikä rajoitus saa mennä pidemmälle kuin on perusteltua ottaen huomioon yhteiskunnallisen intressin painavuus suhteessa rajoitettavaan oikeushyvään

kun hallitus teki kehyspäätöksen niin siinähän oli sekä valtiontalouden tasapainottaminen että myöskin kasvua edistävät toimet ja meillähän on ollut kaksi työryhmää jotka ovat pyrkineet kartuttamaan mitä toimenpiteitä tarvitaan ja aika merkittävä osa näistä toimenpide ehdotuksista toteutuu nyt tuon kehyspäätöksen yhteydessä ja jatkossa selvitetään myös mitä muita asioita tältä osin voitaisiin tehdä

kysynkin

olisiko suomen syytä noudattaa niitä oppeja joita ministeri borg on ruotsissa noudattanut sitä kolmen an ruotsin luokituslinjaa ja sitä että ollaan euroopan parhaita talouspolitiikassa

täytyy sanoa että meidän täytyy jatkossa seurata tätä kehitystä omalta osaltamme ja pitää yritysverotus semmoisella tasolla että ainakin se on vertailukelpoinen muihin kehittyneisiin teollisuusmaihin ja että voidaan sanoa paine siirtyä pois suomesta ei olisi suurempi kuin ainakaan mistään muusta teollistuneesta maasta

kun täällä on puhuttu tästä rahoituksen suuruudesta niin kyllähän tilanne on se että sauli niinistö oli selkeässä johdossa gallupeissa jo etukäteen että oikeastaan tämä vaalirahoitus on tukenut sitä johtavaa ehdokasta haastavia ehdokkaita että ne ovat hyötyneet siitä rahoituksesta ei se joka on ollut kilpailussa koko ajan edellä joten tässä suhteessa voi sanoa että edustajat lipponen ja haavisto ja muut hyötyivät varmasti enemmän tästä rahoitusjärjestelmästä ja siitä ettei ole rajoituksia

ilman talouden vakautta ei ole kaikille töitä

ja mielestäni on ihan hyvä että silloin jos se ei täytä niitä alkuunkaan on turha tulla euroopan neuvostoon ja vaikka järjestö sinänsä ohjaakin ja pyrkii ohjaamaan demokraattista kehitystä niin valko venäjällä sillä ei ole tällä hetkellä näkymiä

perustuslakivaliokunta katsoo että jos ajatellaan näitä perusoikeuksia niin olennaisia ovat omaisuuden suoja joka on turvattu luottamuksensuoja sopimussuhteessa pitää voida luottaa niihin odotuksiin joita on luotu ja myöskin yhdenvertaisuusperiaate ja nämä kaikki ovat unionin yhteistä valtiosääntöperiaatetta

ja ilman vahvaa taloutta ei ole riittävästi verotuloja ja eläkkeiden ja tärkeiden hyvinvointipalveluiden siis terveyskeskusten vanhainkotien ja koulujen turvaamisen mahdollisuutta

toisaalta voidaan todeta se että on uskottavaa että vanhanen on pyrkinyt selvittämään oikeuskansleri nikulalta jääviyttään henkisen siteensä perusteella ja vaikka hän ei ole välttämättä kaikkia seikkoja tässä yhteydessä selvittänyt se on osoittanut tiettyä pyrkimystä huolellisuuteen hänen osaltaan

yksi on tutkimus

tutkimuksen määrärahoja leikataan mutta tärkeätä on se että pidetään huolta siitä että nyt mietitään tarkkaan että tutkimusrahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti niin että niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty

kehyspäätöksessä on mukana myöskin raskaan liikenteen kaluston sallittuja enimmäismassoja ja mittoja korottava kannanotto ja valtioneuvostohan tältä osin on tehnyt päätöksen

ehkä kaikkein tärkein tehtävä joka euroopan neuvostolla on on nimenomaan uusien jäsenmaitten demokraattisen ja ihmisoikeusjärjestelmän kehittäminen ja tätä varten meillä on monitorointiprosessi euroopan neuvostossa

mutta yhdysvaltain armeijalle on myöskin sotilaiden suojaaminen ja heidän kuntoon saattamisensa kuntouttamisensa erittäin tärkeätä ja voin sanoa että tämä sopimus on erittäin tärkeä tampereen yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle

valiokunta katsoi että kun kyseessä on lyhytaikainen kansallinen siirtymäjärjestely se ei sinänsä voi estää unionin oikeuden toteutumista ja kun ajatellaan perusoikeuksia ja suhteellisuusperiaatetta niin tällainen rajattu siirtymäjärjestely sekä määrällisesti että ajallisesti rajattu siirtymäjärjestely hyvin toteuttaa perusoikeuksia

eli kaksi ihmistä arvioi kunkin maan osalta mitä toimenpiteitä pitäisi maassa tehdä jotta se panisi täytäntöön kaikki ihmisoikeussopimukset jotta tässä maassa tehokkaasti noudatettaisiin demokraattisia periaatteita ja ihmisoikeussopimusta

sen sijaan on hyvä että katsottaisiin pistokokein jatkossa mutta sanoisin että ei presidentinvaaleissa tarvitsisi mutta kansanedustajavaaleissa esimerkiksi on varmaan syytä katsoa että joskus katsottaisiin pistokokeittain ovatko nämä ilmoitukset oikein esimerkiksi juuri lehtimainonnan osalta

täytyy todeta että aina on myöskin mahdollista että tavallisella vallalla voidaan päättää että valtioneuvosto tekee päätöksen eduskunnan suostumuksella voidaan presidentti poistaa

siellä tehdään merkittävää solututkimusta ja tarkoitus on että kun sotilaita joudutaan kuntouttamaan ja tervehdyttämään sotilaallisten operaatioitten jälkeen niin voitaisiin tältä osin käyttää kaikkein tehokkainta teknologiaa ja suomessa on muun muassa solututkimus erittäin pitkälle edennyttä

tekijän riskinoton tietoisuudella viitataan tekijän subjektiiviseen huolimattomuuteen ja tältä osin valtiokunta todellakin katsoo että kun vanhanen on mitä ilmeisimmin luottanut vahvasti tähän eriyttämisperiaatteeseen ja kun otetaan huomioon se että vaalirahailmoituksen tekee ehdokkaan asettaja eli keskustapuolue eikä ehdokas itse ja kun vanhanen on pyrkinyt jollakin tasolla selvittämään oikeuskanslerilta esteellisyyttä hän on voinut omalta käsityskannaltaan luottaa siihen että hän tässä tilanteessa ei olisi esteellinen

mutta näitten asioitten valmistelun pitää tietysti tapahtua yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja se vaatii enemmän aikaa joten tässä suhteessa voi sanoa että kovin nopeasti ei voida toimenpiteitä ehdottaa

kuitenkin tärkeätä on se että pidetään huolta siitä että ei käytetä niitä rahoja joita olisi käytettävissä perusväylänpitoon ja näihin tärkeisiin pieniin hankkeisiin tähän kohteeseen

tosin täytyy sanoa että lehdistö tai media voisi tässä suhteessa myöskin tehdä jonkin verran töitä että jos nähdään että nyt ei ole oikein ilmoitus ja mainonta suhteessa niin ottaisi muutaman ehdokkaan ja katsoisi ovatko ne oikein

mutta perustuslakivaliokunta toteaa että ainakin näissä olosuhteissa missä me tänä päivänä elämme on tarkoituksenmukaista että meillä on kun suomalaisia lähetetään ulkomaille kolmoislukitus

mutta tärkeätä oli se että kun tuottoa ja voittoa haluttiin näyttää suomessa siinä yhteydessä myöskin yritysten suomeen maksamat verot parhaimmillaan kasvoivat kuusinkertaisiksi

osa maista ottaa varsin tehokkaasti huomioon nämä annetut suositukset joissakin maissa useimmiten poliittisista syistä tuo edistyminen on varsin hidasta valitettavasti

kolme ata halutaan säilyttää

tämän tyyppinen yhteistyö hyödyttää ei pelkästään sotilaita jotka kuntoutetaan palautetaan normaaliin elämään taisteluvahinkojen jälkeen vaan kyllä se teknologia tulee sitten kaikkien kansalaisten hyväksi kun heidän elimistöään pyritään tulevaisuudessa parantamaan ja myöskin sitten kehittämään jos siinä on puutteita